sitten arvoisa puhemies päivän tekstiin

hyväkuntoinen tieverkosto moottoriteistä alempiasteisiin yksityisiin metsäteihin asti on edellytys kansalaisten tasa arvoiselle kohtelulle

totuushan on se että puheet ovat puheita

muistutan lopuksi arvoisa puhemies kaikkia edustajia ja eduskuntaryhmiä teosofiassa tutuksi tulleesta karman laista eli jokainen niittää sitä mitä hän kylvää

viraston resurssit ovat kuitenkin alimitoitetut suhteessa viraston työtehtäviin ja merkitykseen hyvän hallinnon ylläpitämisessä ja varmentamisessa

kun se ei näytä toteutuvan kannatan arvoisa puhemies edustaja mustajärven esitystä että asia lähetetään vielä perustuslakivaliokuntaan

jan vapaavuori jouni backman pirkko ruohonen

soini

ynnä skottiismi emma miettiä näissä tuiskutti zamosin ja

rettigin verestettyjen veneluiska suursaaren ja varapuheenjohtajan

edustajan mustajärvi on

arvoisa puhemies

mutta olen ymmärtänyt että kunnat ne joilta vähennetään tehtäviä eivät periaatteessa hyödy tästä liikkeestä sentin senttiä koska valtio hallitus ottaa tämän miljardin takaisin vähentämällä tällä summalla valtionosuuksia

kun erotuksenaksemme keskeyttäisi asian ensimmäisen käsittelyn on esiintynyt vapautus taas

iili

onkin ymmärrettävää että vähäväkisissä kunnissa kuntien aravalainoitetut kiinteistöyhtiöt ja muut vuokratalot ovat joutuneet maksuvaikeuksiin kun asukkaita ei asuntoihin saada

toivon että asianomaisen valiokunnan jäsenet kiinnittävät muun muassa edellä nostamiini näkökohtiin huomiota ja suhtautuvat vakavasti eläkeläisiä koskeviin asioihin jotta hallituksen esityksestä ei tulisi toista poliittista näytelmää julkisuudessa paljon porua saaneen vanhuspalvelulain tapaan

oletan viittaa viistovalvot

toivon näin riviedustajana että pääministeri ja hallitus ottaisivat kantaa eri ministeriöiden eri nimikkeillä toimivien virkamiesten määrään ja toimenkuviin ja näin poispäin jotta niin sanotuilta päällekkäisyyksiltä vältytään

muutamasta asiasta olin puheenjohtajan kanssa eri mieltä

arvoisa puhemies

ne koskevat tätä ennakkoilmoitusta esimerkiksi eduskuntavaaleissa

täällä jo ministeri totesikin avauspuheenvuorossaan että eräs keino on pidentää euroopan unionin tapaan lainojen lyhennysaikoja ja alentaa lainojen korkoja

ässä

minun mielestäni ei

kolmas asia on tämä kolmas osapuoli eli media

jos tämäkään ei auta niin mielestäni on vielä eräs keino jota on kokeiltu keski suomessa sijaitsevassa kivijärven pienessä kunnassa

radio televisio ja lehdet

minä huomasin vaalien alla kun minulla oli maakuntalehdessä kolmella palstalla ilmoitus eräällä toisella ehdokkaalla toisesta puolueesta oli koko sivun ilmoituksia kolme kertaa että kuitenkin me ilmoitimme sanomalehtien mainoskuluiksi lähes saman summan

esiin

sama

täällä kävi niin että kun vuokra asuntoihin ei saatu asukkaita niin edustaja anne kalmari joka on kivijärven valtuuston puheenjohtaja kehitti keinon jonka myöhemmin hallitus ja kivijärven valtuusto hyväksyivät eli nämä tyhjillään olevat kiinteistöyhtiöt vuokra asunnot muutettiinkin asunto osakeyhtiöiksi ja asunto osakkeita erikokoisista asunnoista kaupattiin keskisuomalaisille asukkaille

arvoisa puhemies

eli pitäisi olla mahdollista että esimerkiksi presidentinvaaleissa ja kansanedustajien vaaleissa me saisimme suoraan medialta heidän tietokoneeltaan tiedon paljonko on maksanut lehti ilmoitus paljonko on tv mainos paljonko on radiomainos

edustaja rajamäki äsken totesi että turvapaikkamenettely on syytä rakentaa yhteistoiminnassa eun kanssa

mutta kun te puhuitte äsken peruskuntien kunnallisesta perusvähennyksestä ja työtulovähennyksestä joka koskee totta kai kunnan jäseniä tässä se toinen heikkous on se että kuntien verotulot vähenevät

jaan edustaja heinosen huolen siitä että kun seurakunnilla menee tänä päivänä huonosti ta loudellisessa mielessä niin seurakunnat joutuvat luopumaan heille tärkeistä rakennuksista

vapaa

west

kysynkin teiltä arvoisat kollegat

olisiko oikein ja kohtuullista että kun eu direktiivien kanssa velvoittaa jäsenmaita ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita niin samalla eu osoittaisi kyseiselle valtiolle riittävät määrärahat asioiden hoitamiseksi siinä maassa mihinkä nämä turvapaikanhakijat tulevat

eli kivijärven kunta pääsi eroon tyhjistä aravalainoitetuista vuokra asunnoista ja sai näiden tilalle a kesäasukkaita b ympärivuotisia asukkaita jotka tänä päivänä maksavat kivijärven kunnalle veroja

toivoisinkin arvoisa puhemies että suomen valtio omasta taloudellisesta tilanteestaan huolimatta jatkossa kykenisi panostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten kiinteistöjen säilyttämiseen suomessa ja löytäisi budjettiinsa jonkin tason pesämunan jotta valtio voisi niin ortodoksisia kuin luterilaisia seurakuntiakin avustaa tässä tärkeässä tehtävässä

jos suutari paloi

tämä aiheuttaa sen että kuntalaisten asema peruskunnissa heikkenee mikä puolestaan vaikuttaa siihen että kuntalaisten saamat palvelut heikkenevät tästä päivästä merkittävästi ensi vuonna

viro

kun valiokunta tätä asiaa käsittelee niin miettisitte olisiko tähän laajempaakin kannatusta tämän kaltaiselle hyvälle yritykselle

kuinka on mahdollista että näistä vähäväkisen kansan käyttämistä yksityisistä teistä jatkuvasti vuosi vuodelta pudotetaan valtionosuutta

tuli mieleen todellakin se arvoisa puhemies olisiko mahdollista kun nyt tässä ovat eu vaalitkin tulossa että joku puolue tai jotkut puolueet ottaisivat kunnia asiakseen sen että eu suuressa viisaudessaan osoittaisi riittävät määrärahat niille maille jotka ottavat vastaan turvapaikanhakijoita

kyllä rahaa näyttää tänne kehä kolmosen sisäpuolelle riittävän erilaisiin siltarakenteisiin moottoriteihin ja muihin mutta olkaa nyt arvoisa liikenneministeri niin suvaitsevainen että myöskin me ketkä asumme tuolla ulkopuolella kehä kolmosen saamme kantateiden lisäksi myöskin nämä pienemmät tiet siihen kuntoon että siellä voi ajaa hieman huonommallakin autolla

väätäinen hi i

jotta yritystoiminta olisi kannattavaa myös parturi kampaamoalalla tulisi kansalaisia saada lisää asiakkaiksi jolloin työllisyys parantuisi

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

olin jo

tuomioja

toiseksi valtiovarainvaliokunnan jäseninä pentti kettunen ville vähämäki ja allekirjoittanut esitimme vastalauseen käsiteltävän asian johdosta

tämän kaltainen toiminta ei ole kenellekään hyväksi jääväthän muun muassa palvelujen lakisääteiset maksut hoitamatta

kysymys arvoisalle valtiovarainministerille

eräs syy siihen on se ja haluan sen teille kaikille kertoa jos ette sattumoisin muistaisi että suomessa työttömien asema on viimeisten vuosikymmenien aikana merkittävästi heikentynyt

miksi sosialidemokraattien eduskuntaryhmä on jälleen kääntänyt takkinsa ja pettää siten äänestäjänsä

arvoisa puhemies

ääniä on

urpo alkamaan uudelleen ja tiilikainen

nyt näyttää vähän siltä että ollaan samalla tiellä uudestaan

jos näin tekisimme niin edelliseen puhujaan liittyen voin todeta että tällöin hallituksen ei tarvitse tehdä minkäänlaista lisäbudjettia asioitten hoitamiseksi vaan tällä pietari jääskeläisen ja perussuomalaisten esityksen hyväksymisellä saamme riittävästi rahaa työttömien aseman parantamiseen

lisäkustannus siirtyy kuten täällä on jo todettu asiakkaan maksamaan sähkölaskuun

energiayhtiöitä ei voi siirtohinnan osalta kilpailuttaa koska se energiayhtiö joka omistaa verkon asiakkaan paikkakunnalla perii niin sanotun siirtomaksun

arvoisa puhemies

virtain

virtanen pee poissa

arvoisa puhemies

otan demonstraation suomesta

täältä

väätäinen tie e

kelan valtuutetut pitävät välttämättömänä että kelan palveluverkko säilyy koko maan kattavana ja tarjoaa fyysiset palvelut kansalaisille koko maassa tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta

suomi ei tähän kykene

valli

minua ihmetyttää että hallitus edelleenkin haluaa taata lainoja joita kreikka esimerkiksi suomen tapaan ei varmaan koskaan saisi maksetuksi

arvoisa puhemies

sitten muutama sana

kelan johto hyväksyi usean edustajan ja eduskuntaryhmän toiveen siitä että omaishoito siirretään kelan hoidettavaksi

kreikka ei missään olosuhteissa kykene maksamaan edes korkoja nykyisestä velasta

edustaja hiltunen näytti tästä poistuvan tällaisena uutena edustajana minä kuitenkin koen että kyllä täällä passaa tässä yhteydessä puhua myöskin paikoista

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tämän vuoksi on tärkeätä että huhtikuun vaalien jälkeen tuleva hallitus ja ryhmät siunaavat sen asian että omaishoidossa siirrytään kautta koko suomen siihen että joka kunnassa kaikki omais hoitajat saavat samanarvoista samansuuruista tukea arvokkaalle

jyväskyläänhän päästään niin kuin kaikki tiedämme meritse rautateitse maanteitse ja toistaiseksi vielä ilmateitse ja jyväskylä on suomen ateena suomen sparta

kun varttuneella väellä ja miksei nuoremmillakin kansalaisilla jää lääkkeitä käyttämättä ja tiedän että ne pitäisi palauttaa apteekkiin mutta näinhän usein ei tehdä koska kansalaisilla ei ole sitä viitseliäisyyttä niin onko mietitty sellaista vaihtoehtoa että kun me kuitenkin käymme joka päivä ostoksilla lähikaupoissa ja suuremmissakin marketeissa näihin laitettaisiin joku lukollinen astia mihinkä voisi palauttaa nämä käyttämättä jääneet tarpeettomat lääkkeet

ei siinä nyt kaupungin asukasmäärä ratkaise vaan se missä on tietotaito ja osaaminen